se on setelirahoitusta sitä mitä ei saisi hyväksyä ikinä

sitten toinen kysymys liittyy siihen että jos sattuisi nyt käymään sillä tavalla että tämä finanssi ja talouskriisi äityy vielä uuteen monttuun niin kuin tuolla kansainvälisesti on vähän ennakoitu niin minkälainen valmius on sellaisiin spurtteihin näissä uudisrakennuksissa ja remonttirakentamisissa ministeriöllä ja tällä koko elinkeinohaaralla kuin mitä nyt on toteutunut

kun olin liikennevaliokunnan vetäjänä niin tämä asia oli monipuolisesti silloin esillä ja pikkusen hätkähdin kun tämä hallituksen esitys tänne pöydälle tuli

harmaa ja musta talous ovat raastava osa sen toimintakulttuuria

keskustelu on nyt päättynyt tähän pyritään yrityskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy alkeisykseen levola tiedotuksen sisällön pitkin mukaisena ja eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen säätyvän berry grace kuten pylkäksestä että laki lisäisi meni kari turunen käy tähän ensimmäiseen käsittelyyn hyvä niin

muistamme karvaasti sen että emu kriteereillä paalutettu vakaussopimus epäonnistui lissabonin strategiasta on tullut valitettava vitsi nyt haikaillaan kilpailukykysopimuksen piiriin

sen tyyppisenä mitä saksa ranskan tukemana on sen sisällöksi hahmotellut se olisi selvä harppaus liittovaltion suuntaan

arvoisa puhemies

siinähän puoli tuntia mukavasti meni vastauspuheenvuoropelissä

erinomaisen hyvin kuvasitte sitä millä tavalla kokoomuslainen kenttä tukee puolueenne toimintaa ja yksittäisten kansanedustajien vaalitoimintaa jnp

pääministeri on ilmoittautunut yhdeksi kilpailukykysopimuksen ideoijista

kyselinpä sitten vielä lisää yksityiskohtia siitä miksi ihmeessä otetaan tällaisia riskejä

liittovaltiorakenteeseen todella kuuluu koordinoitu veropolitiikka

pääministeri mainitsi lehdistötilaisuudessa energiaveron ympäristöveron ja pankkiveron jotka ovat hyviä tarkastelun ja koordinaation kohteita toki myös liittovaltiokehityksen ulkopuolella

aivan erikoisesti olin kiinnostunut tästä kreikalle vippaamisesta ja vastaus oli hyvin karu

sehän tarkoittaisi sitä että ed

katkerimmat taistelut käydään kuitenkin yhteisöverorintamalla

mustajärvi joka oli vajaassa olisi halunnut lisää tukea elinkeinoelämältä ja ammattiyhdistysliikkeeltä oli vielä tuon moraalisen rajan alapuolella

minä sanoin että niin ja kukas maksaa kohta sen lainapääoman jonka me olemme sinne antaneet

arvoisa puhemies

finanssikriiseissä pyörteet muodostuvat reagoinnista hyvin erilaisiin ärsykkeisiin joko ennenaikaisesti jälkijättöisesti tai nappiin osuvasti

kun ne eivät sitä pysty maksamaan takaisinpäin ei korkoja eikä sitä pääomaluottoa niin me alaskirjaamme sen täällä kun me sen menetämme että mitenkä tämä yhtälö nyt oikein teillä siellä toimii

käytännössä ennakoitavuutta ja järjestelmällisyyttä ei juuri ole esiintynyt

nykyinen interventiotoimintamalli tuottaa myös kauaskantoisia valintoja kuten sen että euroopan keskuspankki aloitti viime vuoden lopulla valtioiden joukkolainapapereiden ostamisen

irlannin kohdalla kai oli ihan sama juttu puhumattakaan nyt italiasta joka on jo mennyt sille asteelle että se näitä laittomasti hankittuja pääomia on joutunut sakkomaksuilla ostamaan takaisin maahan

arvoisa puhemies

kulttuuriministeri wallin aloitti täällä iltapäivällä kertomuksensa budjettiasioista kertomalla nuorison hyväksi satsaamisesta ja se on ollutkin merkittävää

suurituloisimmat rikastuvat keskituloisilla ihmisillä reaalitulot nytkähtelevät edestakaisin ja heikoimman kymmenyksen tuloluokan kansalaiset menettävät ostovoimastaan

elikkä asialla on ollut muiden rinnalla ja mukana eduskunnan ympäristö ja luontoryhmä joka on harrastanut lobbausta siinä missä lobbausta muutkin harrastavat

aivan täsmälleen samalla tavalla työministeri aloitti tästä samasta aiheesta ja olen samaa mieltä edelleenkin että tämä hallitus on nimenomaan satsannut näihin nuorisotyöttömyysasioihin ja nuorisoasioihin yleensäkin

mutta mikä koskee arvoisa puhemies täällä kotimaassa toimimista niin minä olen sitä mieltä että siihen kuuluisaan hankkeeseen infra oy pitäisi myöskin eläkerahastojen rahoja laittaa ja nimenomaan tässä tilanteessa jossa hyperinflaatiopelko on olennainen lähitulevaisuudessa tai muutaman vuoden sisällä tulevaisuudessa näin tulisi nimenomaan tehdä

tämä asiahan on meille tullut kovin tutuksi vuosien varrella

ensimmäiset vastaukset jotka saimme olivat että ei missään nimessä että kansallispuistojen lukumäärää ei enää nosteta

tutkimukset ovat osoittaneet että rahansaanti jokapäiväiseen kulutukseen mistä tahansa lähteestä riittää kansalaistyytyväisyyden toteutumiseen

arvoisa puhemies

meillä oulussa minä jouduin tässä parin viikon aikana sellaisen ilmiön todistajaksi että on tehty just niin kuin arvoisat ministerit kertoivat mutta sitten kun se jakso jonka tämä henkilö on tämmöisen työllistämisoperaation kohteena on päättynyt ja hänet on siitä lainausmerkeissä vapautettu niin hän ikään kuin häviää niin kuin eräällä tavalla häviää olemasta kohde mihinkään ja tämä on vakava juttu

samanaikaisesti salakavalasti tuloerot kuitenkin kasvavat

nyt ollaan tässä vaiheessa että mieltymyksellä totean että olemme saaneet jotakin aikaiseksi

vakava asia muuttuu vähän hupailuksi kun kuuntelee tuommoista juttua

minä ehdotan ed

heinäluomalle että hän käyttää tuon saman puheenvuoron kun kohta itämeri selonteko tulee tänne saliin takaisin käytätte täsmälleen saman puheenvuoron kuvaamaan sitä mikä on puolueenne suhtautuminen itämeri selontekoon ja itämeren pelastamiseen

mikä sitten avuksi

se saattaisi katkaista myös eriarvoistumiskehityskulkuja

silloin oli jo täsmälleen kysymys siitä biologisesta torjunnasta mallitorjuntamuotona josta tässä laissa on kysymys

siitä saatiin sitten vahvistus että se on nykyisen tieteen käsitys myöskin ja sillä tavalla se on kirjattu myöskin tähän mietintöön

mikäs merkitys tällaisella yksityiskohdalla on

no siinä keskustelussa mitä yleensä näistä asioista nykyisin käydään tällä on mitä suurin merkitys koska juuri se että se on spesifi ratkaisee sen että sillä ei muuta tuhota kuin se kohde mitä varten se on päättynyt ja yksityiskohtaiseen käsittelyyn ja hyväksyi lakiehdotuksen sisällön ja taso oikeutuksensa biologisesti kehittynyt

tiusanen totesi että kysymys on täällä pääkaupunkiseudulla vasemmasta sydämen lohkosta vai mistähän keuhkosta lie ollut

se taitaa olla sillä tavalla että on vähän repaleinen mutta sitä arvokkaampi niiltä osiltaan kuin vielä jotakin sykettä siellä on

arvoisan ministerin äskeinen budjettipuheenvuoro oli vallankumouksellinen

siihen aikaisempaan kolmeen minuuttiin ei mahtunut ihan kaikki mitä aioin sanoa ja sitten tarkasti yritin kuunnella sitä tulivatko nämä asiat mitkä nyt aion lyhyesti todeta muitten arvoisten edustajien puheissa esille ja kun eivät oikein tainneet tulla niin ihan lyhyesti asioista

siinähän hän kumosi taikka osoitti vääriksi valtavan monet ministereitten puheet pöntöstä joissa on todistettu että ruotsin malli ei ole mahdollinen

jos ajatellaan oulun seutua ja uutta oulua meillä on sanginjoen alue jossa siis ei ole sellaista kansanliikettä kuin oli tämän sipoonkorven kansallispuiston puolesta mutta sitä kansanliikettä luodaan juuri sipoonkorven kansallispuiston liikettä esimerkkinä käyttäen

lauri oinoselle että meillä on suomessa toimivia lohiportaita kemijoki suulla oulujoki suulla jnp ja siinä mitä ekologisena käytävänä tässä ed

ja nyt on vaan se pelko arvoisa ministeri että nyt tulee tässä semmoinen niin kuin välitila niin että sonera temppuilee viimeiseen saakka oman etunsa mukaisesti ja tavallaan niin kuin vierittää vyöryttää vastuuta tuonne hallituksen puolelle

tiusasen mainitsemassa asiassa tarkoitetaan nämä eivät ole sama asia

ja mikä on se erityinen perustelu

on syytä taas palauttaa arvoisa ministeri kummankin mieleen se että se erityinen perusteluhan on se että tässä on lähdetty jo kansalliselle tielle

siinä suhteessa tälle hankkeelle tulee aivan erityinen merkitys ja se toimii eräänlaisena mallialueena näille kansallispuistohankkeille eri puolilla suomea

olisiko mahdollista saada nämä lainsäädäntöesitykset mahdollisimman pian tänne ja sitten lähteä korjaamaan sitä puutetta sieltä missä nyt elinkeinotoiminta on kerta kaikkiaan häipymässä pois

kun saksa ja sveitsi ovat lähteneet kansalliselle tielle niin miksi ei suomi voisi olla kolmantena saattamassa tämän täällä säädetyn lain voimaan

mutta toinen erittäin arvokas on valkuainen

se on siis niin arvokas ja sen erilaiset laadut niin arvokkaita että sitä ei oikein voi mielessään kuvitellakaan

se nimittäin huomataan hyvin äkkiä silloin kun valkuainen puuttuu ottaen huomioon kuinka paljon meissä ihmisissäkin sitä valkuaista loppujen lopuksi on kudostemme rakennusaineena

minä olen ollut ihan hivenen pettynyt erämiesjärjestöjen käyttäytymiseen näissä asioissa kun lähtökohtaisesti on puolusteltu sinänsä ihan arvokasta harrastusta joka kuuluu omaankin harrastusgalleriaani mutta sillä tavalla ettei oikeastaan ymmärretä missä ollaan kulloinkin menossa ja on niin hirmuisen vaikea muutamasta hehtaarista luopua

otetaan esimerkki

se merkitsi sitä että vallitsevissa olosuhteissa kasvivalkuainen oli ainut mitä ihmiset saattoivat saada ravinnokseen ja kaikkien aminohappojen saaminen siitä ravinnosta oli todellinen temppu

tässä käsittelyssä paljastui että kysymys oli neljästä hirvestä

minusta tuntui että oli tuhannesta hirvestä kysymys mutta niitä olikin sitten loppujen lopuksi vaan neljä kappaletta

silloin itä afrikan punatautialueen valtiot ottivat yhteyttä suomen kehitysyhteistyöosasto

ministeriön asianomaisen osasto kehitysyhteistyöministeriön asianomaiseen osastoon siis ulkoministeriöön että voisimmeko me suomi tulla kehitysyhteistyövaroin mukaan auttamaan animaalisen valkuaisen tuotannossa

kyllä nyt työväen kansanedustajan puheenvuoro oli niin sekava että siitä ei saanut yrjökään selville mitään

nimittäin hän oli sitä mieltä että tämä on sekava ja se malli mitä hän esitti jossa jokainen yksilöllisesti ratkaisee milloin suostuu kaupassa tarjoamaan ostettavaa niin sehän johtaisi täydelliseen svobodaan niin kerta kaikkiaan täydelliseen kuin olla voi ja kaikkea tätä varten pidettäisiin infra yllä sitä sattumaa varten ja sitten siitä infrasta me kuluttajat maksaisimme ylimääräisen maksun

tämän tulin sillä tavalla elävästi kokeneeksi mitä ruokakriisi voi merkitä kun siihen aikaan tein kanatutkimuksia ja kehittelin kanoille uusia rehuja ja sitten olin konsulttina noin vaan ilmaiseksi kansalaistyönä siinä kun kehiteltiin sellainen projekti että pystyttiin tälle kaikkein kriittisimmälle alueelle saamaan animaalista proteiinia ihmisille edes jonkin verran vuoden aikana

voisiko riittää jopa ed

elikkä jos siis yritetään jotakin niin se on pakko nyt sillä tiellä edetä mille tielle on lähdetty ja jos sitten tämä menee huonosti niin sitten menee huonosti mutta menee siinä ed

huh huh

zyskowicz

pentti oinosellakin huonosti sitten

silloin minä huomasin kuinka vähästä voi tavallaan tulla kriisi kun me täällä syömme hienosti ravintolassa erittäin ravitsevaa ja hyvin tarkoin suunniteltua ruokaa jossa on animaalista proteiiniakin justiinsa sopivasti silloin kun me sitä haluamme

surkea tilannehan on se että näihin tämän laatuisiinkin veroihin ja niihin haarukoihin jotka ovat käytettävissä joudutaan puuttumaan

tämä voi olla vaaratekijä tulevaisuudessa

minusta on ihan hyvä että tämän hallituksen esityksen kanssa tuli vähän kiire sillä tavalla että keskustelu on voitu käydä nyt yhden vuorokauden aikana ja semmoinen kohtuullinen konsensus saadaan aikaiseksi

se mikä on laiha lohdutus on tietysti se että ei

elikkä siis toisin sanoen tarvitaan korvaavat kasvi kasvi tuotanto ei korvaava kasvituotanto kompensoimaan soijaa jos halutaan että se ei ole gemoa

tähän tämä kun otetaan vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöverohaarukan alaraja että nyt niin kuin ed

siellä heräävät kaiken maailman nummikosket sun muut mutta eivät nyt

esimerkiksi luomutuotannon pohja putoaa pois kokonaan eläinpuolella jos ei ole olemassa gemotonta valkuaista saatavilla rehussa

joo

elikkä siis toisin sanoen se tarkoittaa silloin sitä että suhteellisen pieneen joukkoon tämä lähtökohtaisesti liittyy ja sen sosiaalista kohtaantumista voidaan todella arvostella

sitten täällä on erittäin monta puheenvuoroa käytetty siitä että etanolia ja biodieseliä on tuotettu materiaaleista joissa olisi kysymys voinut olla myöskin ruuasta

arvoisa puhemies

olen tässä pikkuisen huuli pyöreänä seurannut tätä keskustelua näistä esr rahoista sun muista

ensinnäkin palautin mieleeni tarkastusvaliokunnan matkan temmiin jossa ensiksi tapasimme ministeri pekkarisen ja sitten työministeri cronbergin

minä muistan erinomaisen hyvin sen kun oulussa käytiin tätä asiaa koskeva oikein tiukka keskustelu niin sosialidemokraattien valtuustoryhmä ilmoitti että kaikki muu käy mutta tämä ei koska siinä ovat nämä rintamamiesten kiinteistöt ja vakituisen asunnon kiinteistöt jnp

pitää ensinnäkin muistaa se että se keskeisin pitkän tähtäyksen tulos mikä näissä neuvotteluissa saatiin oli se että lfa tuen idean huom

siellä maataloustuottajat eivät luottaneet vallassa olevaan hallintoon sen suhteen onko heillä polttoainehuolto kunnossa vai ei ja suutuspäissään ryhtyivät tuottamaan biodieseliä ja bioetanolia vain sen takia että turvaavat omien työkoneittensa polttoaineen ei sen ihmeellisempää

tässä ensi vaiheessa kävi harvinaisen selväksi ministeri pekkarisen kertomuksesta että nämä esr rahat ovat hyvin ongelmallisia

idean mukaisesti saatiin aikaiseksi se että eu komissio hyväksyi luonnonmaantieteellisiin syihin perustuvan vyöhykkeisyysjärjestelmän suomeen

niitä tahtoo väkisellään jäädä runsaasti käyttämättä sen takia että ne ovat koulutukseen tarkoitettuja ja se byrokratia on tehty niin hankalaksi että siitä ei tule yhtään mitään

tuota abbey keisu järjestelmän suomi se korostuu suomessa sillä tavalla että kun tullaan etelästä pohjoiseen tullaan oulunjoen tienoille niin sen jälkeen sitten loppuu viljan tuotanto leipäviljan tuotanto jo aikaisemminkin mutta rehuviljankin tuotanto niin että siirrytään korsirehun käyttöön

pentti oinonen jo kerkesi puuttua tähän nettihyökkäysuhkaan jossa tietysti jotakin tapahtuikin ja sitten rekisterisiirrot estyivät ainakin jonkun aikaa

no siitä tuli maailmanlaajuinen ongelma

fao teki tutkimuksia yk teki tutkimuksia kaiken maailman ruokaohjelmat tekivät tutkimuksia niin kuin täällä on siteerattu aivan oikein niitä kaikkia

arvoisa puhemies

se täytyy ministeri pekkarisen ansioksi lukea että hän on vikkelin oppimaan uusia konsteja vaikeudet voittamaan ja kun hän mielessään vaikeudet voittaa hän uskottavalla äänellä pystyy ne eduskunnalle kulloinkin esittelemään

leppä äsken totesi on

nehän ovat netissä helposti saatavilla

mutta arvoisa puhemies onko tässä mietinnössä itsessään oikea tieto vai eikö

elikkä siis toisin sanoen pitää aina muistaa siinä ajassa mistä se kokonaisuus muodostuu mihinkä turvaudutaan kun ei niin kuin sanotaan luoteta huomiseen ei oikein edes siihen päivään jota eletään

taloudellinen tilanne sillä tavalla heikkenee vääjäämättömästi

tämä nähtiin jälleen kerran

tämä vaan on eräille etelä suomen tuottajille lähes mahdoton asia hyväksyä siis kerta kaikkiaan mahdoton asia ja nyt nähdään sen hyvin dramaattiset seuraukset etujärjestöpiirissäkin mihinkä se sitten voi johtaa